löydä niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksiä ministereille nousemaan seisomaan ja painamaan peer painiketta ja kyse on siis arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tasa arvoisen koulutuksen tulevaisuutta

suomi tunnetaan maailmalla sivistyskansana jonka hieno historia ja hyvinvointi ovat perustuneet pitkälti osaamiseen ja kaikkien mahdollisuuksiin kehittää tietojaan ja taitojaan

ulkomaalaisten tuttavien kanssa ei tarvitse kauan aikaa keskustella kun puhe jo kääntyy koululaitokseemme ja osaamisen tasaiseen jakautumiseen eri väestöryhmien ja eri alueiden välillä

pelkkien vaalisanojen taakse on nyt turha piiloutua sillä teiltä pääministeri odotetaan myös tekoja ja valintoja sanojenne tueksi

esittelyssä on tänään siis laki suomen akatemiasta ja esitys sen muuttamiseksi siltä osin kuin nyt muutoksia tehdään

tekojen puutteesta löytyy kyllä esimerkkejä tuorein eiliseltä

sallinette että sekä valtioneuvoston että koko eduskunnan puolesta ensinnäkin lausun surunvalittelun siitä mitä meillä viime viikolla tapahtui laukaalla

on tullut hyvin historiallinen hetki sillä meille eduskuntaan on saapunut lakiesitys yleisradio oystä annetun lain ja valtion televisio ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta ja uskon että hyvin lämpimästi tätä lakia ja lakipakettia on odotettu

käsiteltävänä on valtioneuvoston selonteko eduskunnalle sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta joka on laadittu hallitusohjelman mukaisesti

niin kuin muistatte me olemme menettäneet ensimmäisen kerran pitkän sarjan läheltä piti tilanteita jälkeen myöskin ihmishengen ja sen lisäksi useita loukkaantui

suomi on ollut pitkään edelläkävijä sähköisessä viestinnässä

arvoisa puhemies

kannatan

minusta se on erittäin surullista ja valitettavaa ja osanotto on ehdottomasti paikallaan

osaltaan menestykseen on vaikuttanut edistyksellinen viestintäpolitiikka joka on luonut mahdollisuuksia uudentyyppisille teknologioille ja markkinoille

aivan aluksi haluan kiittää eduskunnan tuesta joka ainoan kansanedustajan tuesta että tämä lakimuutospaketti saatiin ennen joulua valmiiksi

minä kiitän siitä että perussuomalaiset ottavat tämän kohtuuhintaisen asuntotuotannon esille koska olen odottanutkin sitä avausta että myös oppositio kiinnostuisi tämän hallituksen hyvistä hankkeista

nimittäin ensimmäistä kertaa hallitusohjelmassa on näin mittava asuntopoliittinen paketti rakennettu sisään ja olemme hanakasti tarttuneet niihin toimiin joita hallitusohjelma edellyttää tilanteen korjaamiseksi

näen ohjelmaan koottujen valtioneuvoston linjausten ja sähköisen median tulevaisuutta koskevien ehdotusten edelleen edistävän suomen edelläkävijyyttä tilanteessa jossa perinteinen sähköinen viestintä ja tässä on hyvä viitata erityisesti televisioon on merkittävien muutosten edessä

omalta osaltani on hyvä sanoa että käsillä oleva hallituksen esitys on siis osa tuota parlamentaarista sopua jossa valmisteltiin yle uudistusta ja tässä esityksessä on tuota parlamentaarista sopua ihan prikulleen noudatettu

on varmasti syytä arvioida myöskin rakennusvalvontaa niin kuin edustaja kysyykin ja varmasti nyt tämän keskustelun ja kysymyksen vastausten aikana voidaan mennä sitten yksityiskohtaisempaan tietoon

arvoisa pääministeri miten te nyt selitätte toimintanne ja puheidenne välistä ristiriitaa

kannatan

nimittäin koko tämän kymmenen vuoden kaaren ajan kun me katsomme taaksepäin meidän iso ongelmamme on ollut se että me olemme vähätelleet kohtuuhintaisen asuntotuotannon rakentamista

olemme paljon keskustelleet asuntomarkkinoiden tilanteesta ja on hyvä todeta että noin yltiseltään suomalaiset asuntomarkkinat ovat varsin hyvin tasapainossa mutta kahdessa erilaisessa ongelmassa on vielä paljon kuitenkin tekemistä tässä yhteiskunnassa

tätä kautta olemme luomassa niin kuin edustaja väätäinen toivoi nyt ihan toisenlaista pakettia sille että me saamme asuntotuotannon vuokra asuntomarkkinoilla liikkeelle ja tietenkin valtion panos on tässä olennainen

ammatillisten tutkintojen perusteiden uudistamisen tavoitteena on joustavien ja yksilöllisten opintopolkujen rakentaminen sekä koulutuksen vetovoimaisuuden kasvattaminen tutkinnon modulaarisuutta vahvistamalla aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa edistetään

me olemme tehneet lukuisia avauksia ja varmasti nyt kun tässä on ensimmäisestä kysymyksestä kysymys saan esitellä erilaisia asioita jotka ovat nyt tulossa

arvoisa puhemies

tällä esityksellä tullaan varmistamaan hallitusohjelman mukaisesti yleisradion julkisen palvelun rahoitus sosiaalinen oikeudenmukaisuus huomioiden

selonteon valmistelussa on tasapuolisesti pyritty ottamaan huomioon sekä kuluttajien tarpeet että kaikkien sähköisen median toimijoiden toimintaedellytysten turvaaminen

ammatillisen aikuiskoulutuksen näyttötutkintojärjestelmää ollaan uudistettu entistä työelämälähtöisemmäksi ja painotettu laadunarvioinnin merkitystä siinä

ensimmäinen niistä liittyy metropolialueeseen jolla meillä on aivan liian vähän asuntoja tarjolla suhteessa kysyntään mutta tänään poikkeuksellisesti käsitellään nyt sitä kolikon toista puolta eli mitä tehdään niille alueille joilla on poikkeuksellisen paljon asuntoja tyhjillään

lisäksi vahvistetaan julkisen palvelun valvontaa ja tehdään hyvin pieniä teknisiä korjauksia julkisen palvelun määrittelyyn aivan kuten parlamentaarinen sopu edellytti

hyvät edustajat olemme nyt siinä vaiheessa että ammattikorkeakoululaki on tullut viimeistelyä vaille valmiiksi ja nyt ollaan sitten toisessa vaiheessa menossa

näin laajamittaisessa ja merkittävässä asiassa joudutaan tietenkin aina tekemään myös kompromisseja ja tältä osin selonteossa on minun mielestäni kyllä löydetty kaikkien kannalta hyvä ja tasapainoinen ratkaisu

lukion tuntijako ja tavoitteet uudistettiin viime vuonna

esitys liittyy myös valtiovarainministeriössä valmisteltuun hallituksen esitykseen laiksi yleisradioverosta sekä laiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

uudistuksen tavoitteena on yleis sivistyksen vahvistaminen laaja alaisemman osaamisen kehittäminen sekä lukiokoulutuksen saatavuuden turvaaminen koko maassa

tänään siis keskustelemme siitä minkälaisilla esityksillä voitaisiin parantaa näiden vähäväkisempien alueiden asuntopolitiikan edellytyksiä

tänään käsitellään uutta varhaiskasvatuslain kokonaisuutta ja siihen isoja muutoksia on nyt esittelyssä

lukion uudistamiseksi käynnistettiin laajapohjainen kehittämishanke minkä tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden jatko opintoihin valmistavia opiskelutaitoja kehittää opetusmenetelmiä monipuolistaa oppimisympäristöjen käyttöä sekä tukea opetussuunnitelmatyön käytännön toteutusta

hallituksen esitys eduskunnalle on siis esitys jonka tavoitteena on taloudellisissa vaikeuksissa oleville ara lainoitetuille vuokrataloyhteisöille suunnattujen tukitoimien vaikuttavuuden ja toimivuuden parantaminen

löydä niitä edustajia jotka haluavat esittää lisää kysymykseen ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla arvoisa puhemies

silloin tehtiin päätös siitä että ammattikorkeakoulujen toimiluvat ja perusrahoituksen määräytymisperusteet linjataan eduskunnan edellyttämällä tavalla ja sitten nämä ensimmäisen vaiheen lainsäädäntömuutokset tulivat voimaan jo tämän vuoden alusta ja toimiluvatkin on jo jaettu viime vuoden lopulla

selonteko ei käsittele tällä kertaa julkaisutoimintaa jota varten on oma fooruminsa juuri tulen sieltä eli lehtiasiain neuvottelukunta ja sitä täydentävä muu väki

tarkoituksena on tehdä muutoksia jatkumona sille hallinnonalan siirrolle joka on jo toteutettu osana hallitusohjelmaa ja ensimmäisenä vaiheena nyt esitetään muutoksia kohti varhaiskasvatuslakia

tällä hallituskaudella on tehty valtava ammattikorkeakoulu uudistus jossa ammattikorkeakoulujen hallinto rahoitus ja oikeudellinen asema uudistettiin

tarkoituksena on muuttaa tukitoimenpiteiden ehtoja siten että vuokrataloyhteisöjen toimintaedellytyksiä voitaisiin parantaa aikaisempaa tehokkaammin

pääministeri kirjoititte eilisessä kolumnissanne että eriarvoisuuden kasvu ei välttämättä ole väistämätön kehityssuunta ja pelkkä empatia ei auta

selontekoon ei myöskään sisälly nimenomaisesti yleisradiota koskevia ehdotuksia koska niihinhän me olemme jo ratkaisun etsineet

olen aivan samaa mieltä siitä että huono sisäilma aiheuttaa meille useita ongelmia ja erityisesti on todettava että eduskuntahan on tehnyt hyvin laajan selvityksen tarkastusvaliokunnan toimesta jossa on puututtu hyviin moniin asioihin

on myöskin tarkoitus vähentää riskiä asuntojen vajaakäytöstä johtuen sekä tasapainottaa markkinoita näillä alueilla joilla kärsitään siitä että on liian paljon asuntokantaa vuokra asuntotuotantona luotu aikoinaan

eduskunta on siis juuri hyväksynyt yleisradiolainsäädännön ja sitä kautta selonteko jättää myös sitten tekijänoikeudelliset kysymykset ratkaistavaksi muilla foorumeilla siis ne linjaukset jotka on rajattu ulos

tosiasia on että elinkeinoelämä ja työpaikat keskittyvät kasvuseuduille

tämän keskustelun perusteella alkaa nyt olla selvää että puheiden ja tekojen välinen ristiriita on varsin suuri sillä teillä on mahdollisuus tehdä parannuksia mutta tyydytte vain vanhojen päätöksienne luettelemiseen kaavamaisesti

me olemme myöskin ottaneet nämä ehdotukset kehysriihen osaksi ja sitä kautta haetaan myöskin taloudellista pohjaa toteuttaa paremmin sisätilaongelmien ratkaisuja tässä yhteiskunnassa

uudistuksen myötä ammattikorkeakouluista tuuli h itsenäisiä tai tuule itsenäisyys tulee itsenäisiä oikeushenkilöitä ja oikeushenkilömuoto on osakeyhtiö

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tarkoituksena on suoraan suomeksi sanottuna että me haemme nyt enemmän yksilöllisempää ennalta ehkäisevämpää toimintatapaa jolla sitten pystyttäisiin ratkaisemaan näiden yhteisöjen ongelmia jatkossa

ensinnäkin katsojasta ja kuuntelijasta huolehtiminen on otettu ohjelman ensimmäiseksi ja tärkeimmäksi tavoitteeksi eikä syyttä sillä me suomalaiset katsomme noin kolme tuntia päivässä televisiota

juuri niin on että me joudumme myöskin tekemään yhteisiä eurooppalaisia talkoita

mutta niin kuin totesin koko siinä rakentamisen kaaressa isoin asia on se että meidän pitäisi pystyä tekemään priimaa heti alusta asti ja jostakin syystä pakkaa tulemaan jotain muuta

tämä muutos tulee tuomaan ammattikorkeakouluille nykyisen kaltaisen omistuspohjan jatkossakin mutta se ero on siinä että koko ammattikorkeakoulutoimintaa koskeva päätöksenteko keskitetään osakeyhtiön hallitukselle

tätä kautta olemme joutuneet katsomaan kaikki valtion menot uudelleen ja valitettavasti myös punakynää on jouduttu käyttämään täällä minun tontillani mutta minusta tilanne ei kuitenkaan ole niin epätoivoinen kuin äskeisessä kysymyksessä annettiin ymmärtää

opetushallituksesta tulee varhaiskasvatuksen asiantuntijavirasto

eussa on päätetty että energiatehokkuus tulee jäädäkseen meidän asuntotuotantomme yhdeksi palikaksi jolla on tarkoitus vastata tämän ajan isoihin ilmasto ja energiapoliittisiin haasteisiin

tämä ei ole tietenkään yleinen suunta että kaikesta tulee huonoa vaan on hyvä pitää mielessä että suomalaisten rakennusten laatu kuitenkin kansainvälisesti arvioiden kestää vertailun

tilastointitehtävät siirtyvät tilastokeskukselle ja lapselle laaditaan henkilökohtainen var haiskasvatussuunnitelma päiväkodissa ja perhepäivähoidossa

jatkossa yleisradion julkisen palvelun kustannukset katettaisiin valtion talousarviosta valtion televisio ja radiorahastoon ja sieltä sitten edelleen yleisradiolle osoitettavilla varoilla

sdp ei tyydy siihen että köyhyys entisestään kasvaa

kasvuseuduille tarvitaan lisää asuntotuotantoa jotteivät asumisen hinta asuntojen hinnat ja toisaalta vuokrat muodostu liian korkeiksi

maanpäällisissä televisiolähetyksissä uuteen lähetystekniikkaan siirtymisen tulisi tapahtua oikea aikaisesti hallitusti ja tehokkaasti heti kun siihen on riittävät valmiudet

nimittäin se kohta joka on nyt kokenut kaikkein pahimmat kolaukset on lämpöpumppujen vaihtaminen

valtioneuvosto tulee edelleen päättämään toimiluvista niin kuin on jo tähänkin mennessä siis joulua ennen tehty ja tältä osin ammattikorkeakoulut tulevat olemaan edelleen osa julkisesti rahoitettua korkeakoululaitosta jolla on lakisääteisiä tehtäviä

hallituksen tavoitteena onkin että kasvukeskuksiin muuttavilla kotitalouksilla on edellytykset järjestää asumisensa tuloihinsa nähden kohtuullisin asumismenoin

tosiasiassa vaikka me valtiona avustaisimme kuinka paljon ihmisiä lämpöpumppujen vaihtamisessa kotitalouksiin niin yksistään sillä tuella tuskin kukaan meistä vaihtaa omakotitalonsa lämmityspumppua

samalla otettaisiin käyttöön uusi niin sanottu yleisradiovero jonka tuoton pitkällä aikavälillä on tarkoitus kattaa julkisen palvelun rahoitukseen aiheutuva lisämeno valtion talousarviossa

meillä on parempi vaihtoehto

lisäksi laissa säädetään tiukemmin päivähoidon ryhmäkoosta ja laissa säädetään myös lasten ja vanhempien osallisuudesta ja vaikuttamisesta sekä yhteistyöstä

valtion tukemalla asuntotuotannolla on tärkeä rooli asuntomarkkinoiden kohtuuhintaisuuden edistämisessä

samalla ajatuksena oli myös se että purkuakordiprosenttia voitaisiin nostaa pienten yhteisöjen kohdalla sellaisessa tilanteessa jossa ostajaa ei löydy ja purettavan kohteen omistajalla ei ole varaa maksaa jäljelle jäävää lainaa muiden kohteiden tuotoilla

tuetteko te sitä rouva pääministeri

eli tätä kautta epäilen kuitenkin että tämä on ollut sellainen tukeva toimi joka on kannustanut kansalaisia siihen että pidetään huolta oman kodin arvosta ja myöskin siitä että vastaamme näihin ympäristöpoliittisiin haasteisiin jotka tulevaisuudessa ovat edessä

herra puhemies

hallituksen linjauksen mukaisesti valtion tukemaa normaalia vuokra asuntotuotantoa ohjataan erityisesti niille alueille joilla asuntojen kysynnällä ja tarjonnalla on pitkäaikaista tarvetta

arvoisa puhemies

tätä kautta myöskin näiden tavallaan vanhojen rakennusten eli korjausrakentamisen puolella tuo regulaatio myöskin etenee eli tällä hallituskaudella on päätettävä eulle viime kaudella tehty lupaus siitä että energiatehokkuus tulee myöskin vanhaan rakennuskantaan ja näin valitettavasti joudutaan tekemään

säädämme ammattikorkeakoulujen hallinnosta keskeisistä toimielimistä niiden päätöksentekovallasta kokoonpanosta valinnasta ja tehtävistä osakeyhtiölakia täydentäen

lisäksi todettiin jo tuolloin että rajoitus ja purkuakordeista päätettäessä ara ja valtiokonttori toimivat jatkossa yhteistyössä ja ne voivat käyttää taloudellista harkintavaltaa myöskin aikaisempaa vapaammin

tarkistuksen perusteena olisi siis indeksi joka muodostuu yleisestä elinkustannusindeksistä jonka painoarvo on yksi kolmasosa sekä ansiotasoindeksistä jonka paino on kaksi kolmannesta

valtion tukeman asuntotuotannon painopiste on erityisesti pienissä yhden ja kahden hengen asuntokuntien asunnoissa joista kasvuseuduilla on erityisesti kysyntää

on erittäin tärkeää että me pidämme kiinni siitä että yleisistä peruspalveluista joita tällä hetkellä tarjoaa itella oy suomalaisille pidetään kiinni

myös tärkeää on se että henkilöstö ja opiskelijatkin otetaan huomioon hallinnon järjestämisessä joka on ollut iso ja tärkeä asia

hallitusohjelman mukaisesti hallituksen asuntopolitiikan tavoitteena on turvata sosiaalisesti ja alueellisesti tasapainoiset ja vakaat asuntomarkkinat poistaa pitkäaikaisasunnottomuus sekä kehittää asumisen laatua

varmasti tämä normitalkoot keskustelu muiden asioiden osalta vielä tässä jatkuu ja saan sitten vastata vielä tarkemmin näihin muihin asioihin joita me kuitenkin pyrimme purkamaan

nämä asuntopoliittisen toimenpideohjelman kirjaukset olivat siis lähtökohtana sille mihin sitten lähdettiin liikkeelle tätä esitystä laadittaessa

julkisesti rahoitettujen lakisääteisten tehtä vien takia ammattikorkeakoulut ovat jatkossakin voittoa tavoittelemattomia yhtiöitä jotka eivät saa jakaa omistajilleen osinkoa tai myöskään tuottaa muuta taloudellista etua toimintaan osallistuville

kuten me kaikki tiedämme suomen taloutta vaivaavat samanaikaisesti rakenteelliset kasvun ja julkisen talouden kestävyyden ongelmat sekä vaikea suhdannetilanne

samalla koko asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus aran toiminnan kehittämisen yhteydessä selvitysmies olavi syrjänen jo totesi että taantuvien alueiden talojen riskinhallinnan tulee siirtyä valtiokonttorille siinä vaiheessa kun asuntopoliittiset keinot on käytetty ja myöskin purkuakordien osalta myöntäminen tulisi siirtää valtiokonttorille

asuntopolitiikalla edistetään kaikkien väestöryhmien mahdollisuuksia elämäntilanteeseensa sopivaan asumiseen kestävää kehitystä yhteiskunnan tarpeita työmarkkinoiden toimivuutta ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia

julkista taloutta on tasapainotettava tulevina vuosina jotta julkinen valta kykenee hoitamaan hyvinvointivaltioon liittyvät velvoitteensa